valitettavasti todellisuudessa koulujärjestelmässämme on rapautumisen ja eriarvoistumisen merkkejä havaittavissa

jokainen joka on vaivautunut lukemaan tuon sivistysvaliokunnan mietinnön ei ole voinut olla huomaamatta sitä että sivistysvaliokunta on useassa kohtaa huolissaan

näin se siinä mietinnössä on ilmaistu

sivistysvaliokunta on monta kertaa huolissaan

myös vapaan sivistystyön ja kulttuurin kentän eri muotojen toimintaedellytyksiä vaikeutetaan

pitkäaikaisessa ystäväpiirissäni on useampi tuore tapaus tilanteesta että on pudottu peruspäivärahalle

näillä jokaisella on työhistoriassa työttömyysjaksoja mutta ei tällaisia tilanteita

nämä yksittäiset esimerkit peilaavat sitä millainen on varhaisikääntyvän työmarkkinatilanne jos hän on vähän koulutettu

arvoisa puhemies

kyllä täytyy sanoa että vuorotteluvapaa on ollut hyvä innovaatio vaikka kenties sen merkitys työttömyyden torjunnassa ei ole ollut niin merkittävä kuin mitä siihen alkujaan asetettiin toiveita

mitä hallitus tekee tällaisten henkilöiden saamiseksi täsmäkoulutuksen piiriin erityisesti nyt kun jatkuvasti kuulemme uutisia irtisanomisista

olisiko viisasta suunnitella huolellisemmin räätälöityä koulutusta sen vuoksi että työvoimahallinnon koulutuksen tarkoituksenmukaisuudesta valitettavan usein kuulee halveksivia ilmaisuja

toki työttömyyden torjunnassa sillä on ollut se merkitys että työtön on saanut ainakin hetkeksi töitä ollessaan vuorotteluvapaalla olevan sijaisena

mutta yhtä lailla nimenomaan ikääntyvien työntekijöiden kohdalla vuorotteluvapaa on palvellut työhyvinvoinnin asiassa

se vapaa hyödytti minua ainakin myöhemmässä viranhoidossani ja yhtäältä myös siinä että omat lapseni jotka tuolloin olivat pieniä oppivat isästään uuden piirteen että isä onkin vapaalla viikonloput eikä työssä

tämä on ollut erikoinen päivä että tässä on tullut useampaa ministeriä kehuttua näin opposition kansanedustajien suulla ja kyllä mielellään olisin kehunut ministeri ihalaistakin jos hän olisi ollut paikalla että on toki valitettavaa että tähän tulee nyt heikennyksiä se on ikävää mutta toisaalta ymmärrettävää kun valtio on tällaisessa taloudellisessa jamassa että leikata pitää ja leikkauksia pitää tehdä

mutta kuitenkin näen hyvänä asiana sen että ne kaavailut mitä alkujaan oli että luovutaan kokonaan vuorotteluvapaajärjestelmästä saatiin torjuttua ja näin ei käynyt koska tämä on kuitenkin edelleen hyvä ja ennen kaikkea hyvä asia on se että vuorotteluvapaa on mahdollista myös tulevaisuudessa

arvoisa herra puhemies

hyvin monissa puheenvuoroissa myös hallituspuolueiden edustajien puheenvuoroissa on tänään kuultu sanottavan että tämän välikysymyksen esittämiselle on perusteensa

jokaisen tässä salissa työskentelevän pitää olla huolestunut työllisyyskehityksestä

työttömyydessä on monta ulottuvuutta yhtäältä pitkäaikaistyöttömyys ikääntyvien työnhakijoiden työttömyys ja nuorisotyöttömyys

vaikka mielellämme muistelemme tänäänkin tässä salissa sitä kuinka suomi lähti kuitenkin lamavuosien jälkeen nousuun niin kuitenkin tästä lamasta jäivät syvät jäljet

yrittäjien itsemurhat ovat eräs vaiettu tapahtumakokonaisuus tuolta aikakaudelta

aivan samalla lailla kuin sodan jälkeisiä jälleenrakennuksen ja asutuksen vuosia me muistelemme vain hyvällä niin yhtä lailla sieltäkin on olemassa paljon traagisia järkyttäviä ihmiskohtaloita

kyllä hallituksella on ollut yrityksiä niin kuin nämä työllistämislisäbudjetit joihin jo debatissa viitattiin jollaisen valtiovarainministeri urpilainen lupasi taas esittää

mutta perusteltu kysymys esimerkiksi kehysriiheen liittyen on miksi työllisyysmäärärahoja leikataan

kaikista arvostamani ministeri ihalaisen väitteistä huolimatta työllistämismäärärahoja jää käyttämättä silloin kun ne siirtyvät siirtomäärärahoiksi

sehän merkitsee sitä että niitä ei sinä vuonna ole täysimääräisesti ja tehokkaasti käytetty

yhtä lailla kehysriihessä on linjattu niin että esimerkiksi homekoulujen korjauksiin ei jatkossa enää apuja valtion toimesta tulisi

työnvälityksen uudistaminen te toimistouudistus ei ole edennyt niin kuin toivottiin

päinvastoin siihen kyllä on nyt luvattu lisäresursseja mutta jotakin jo peruuttamatontakin on tapahtunut

eläviä kontakteja asiakkaiden kanssa on vähemmän kun asioidaan entistä enemmän sähköisesti kun nimenomaan tarvittaisiin henkilökohtaisia kasvokkain tapahtuvia kohtaamisia

arvoisa puhemies

minä yhdyn myös niiden kansanedustajien mielipiteisiin jotka kehuvat tätä lakiesitystä

erityisen hyvää tässä on se että tässä on huomioitu myös yrittäjät koska yrittäjät ovat usein sellaisia jotka yrittävät viimeiseen asti roikkua työssä eivätkä tunnusta sitä että he ovat esimerkiksi uupuneita ja työhön huonosti soveltuvia siinä elämäntilanteessaan ja usein sitten kun viimeiseen asti lykätään kuntoutuminen ja paluu työelämään takaisin vaikeutuu

työnvälitystoiminta ja kirjastolaitos

ei mikään hallitus ole milloinkaan missään olosuhteissa niin erinomainen että sen aloitteista ja toimenpiteistä voitaisiin tehdä työpaikkoja kaikille

mutta kyllä hallituksen tehtävä on luoda edellytyksiä kasvulle innovaatioille työpaikkojen synnylle ja hallituksen tehtävä kaikissa oloissa on turvata vakaa yhteiskuntarauha ja hallituksen tehtävä on olla vaikuttamassa elämänuskon syntymiseen ja vahvistumiseen

tässä nimenomaan halutaan edistää sitä että pysytään työn kautta elämän syrjässä kiinni

ministeri lauri ihalainen tänään aivan oikein tvssä totesi että työttömyys ei ole pelkästään toimeentulokysymys vaan se on myös ihmisarvokysymys että työ merkitsee niin paljon myös elämänsisältökysymyksenä

olen aivan samaa mieltä edustaja mäkisalo ropposen kanssa että sinänsä meidän kuntoutusjärjestelmä tarvitsee remontin

itse tein tämä vähän sivuaa tätä jo pari vuotta sitten toimenpidealoitteen joka mahdollistaisi jonkinlaisella sairauslomalla olevan opiskelijan edes osa aikaisen opiskelun

toivon että ministeri tarttuisi myös tähän asiaan koska tämä olisi just sitä että pitäisi elämän syrjässä kiinni ja loisi sitä tulevaisuudenuskoa

arvoisa herra puhemies

eurokysymystukipaketit ovat olleet meille johdonmukaisesti kynnyskysymys

me pidimme vaalilupauksemme kuten kaksi vasemmistoliitosta erotettua kansanedustajaakin ovat pitäneet vaalilupauksensa

kysyn olisivatko sosialidemokraatit lähteneet sellaiseen hallitukseen jossa olisi sanottu että tämä hallitus poistaa työehtosopimusten yleissitovuuden tai työnantajan ay maksuperinnän saatte hallituksessa äänestää kaksi kertaa vastaan tai kepu jos olisi sanottu että tämä hallitus poistaa maataloustuet saatte hallituksessa äänestää kerran tai kaksi vastaan

arvoisa puhemies

kiitän edustaja kiljusta

hyvä että hallituskin on herännyt minun toimenpidealoitteeni suuntaan jos veroale

me toivoimme tällä välikysymyksellä myös sitä että syntyy todellinen kansalaiskeskustelu euron ympärillä läpinäkyvyyttä kaikkialla euroopassa

arvoisa herra puhemies

valtiolaivamme on törmäyskurssilla eikä kukaan vastuullinen tässä talossa kiellä niitä ongelmia joita valtiontaloudessa on

itselleni suomalaisen köyhyyden kasvot ovat tulleet siviiliammattini kautta tutuiksi ja aivan hiljattain lapsiperheköyhyys sai kasvot kun eräs ystäväni kertoi että hänen lahjakkaan nuorensa urheiluharrastuksesta piti luopua perheen työttömyydestä aiheutuneen köyhyyden vuoksi

arvoisa rouva puhemies

arvoisa herra puhemies

tunnustan että minua on usein tympinyt sellainen yhteiskunnallinen keskustelu jossa talous on kaiken keskiössä ikään kuin kaikki inhimillinen elämä olisi taloudelle alisteista

mitä taloudellista hyötyä siitä on ja niin edelleen

tämä on johtanut moniin ikäviin ilmiöihin esimerkiksi siihen että inhimilliset ihmissuhteet rakennetaan tällaisen taloudellisen hyötyajattelun perustalle

totta toki on että kun eletään taloudellisesti vaikeita aikoja jostakin on leikattava mutta on oppositiolla oikeus esittää kritiikkiä leikkauksien kohteista

työelämässä vaatimukset ovat lisääntyneet ja koventuneet ja sitä kautta ihmiset ovat raadollistuneet monella tapaa

tosiasia kuitenkin on että vain toimiva talous sittenkin turvaa leivän hyvinvoinnin ja työn

kun lapsiperheiltä leikataan lapsilisien muodossa ei oppositio voi olla tällaiseen reagoimatta sillä väistämättä nousee esille mitkä ovat ja tulisivat olemaan tällaisen leikkauspäätöksen vaikutukset ja seuraukset

kuitenkin on ymmärrettävä että toimiva talous ei ole itsetarkoitus

tällainen temppu ei tule onnistumaan

sillä on välinearvo jotta ihmiset ja ihmisyhteisöt pääsevät rakentamaan entistä enemmän yhteistä hyvää toteuttamaan henkilökohtaisia ja laajemmin ihmisyhteisöön liittyviä unelmia ja tavoitteita

aiemmalta hallituskaudelta on muistissa käsitehirviö valtion tuottavuusohjelma

jollakin tavalla on osoittanut hallitukselta mielikuvituksen puutetta että näin vain mekaanisesti leikataan

en tiedä en osaa sanoa pitäisikö yhteiskunnassa käydä vakavaa keskustelua siitä mikä oikeastaan on lapsilisien rooli

nyt olemme ajankohdassa jolloin meillä ei mene kansakuntana taloudellisessa mielessä hyvin ja kun ei mene taloudellisessa mielessä hyvin niin siitä seuraa moninaisia muita yhteiskunnallisia ongelmia ja myös traagisia ihmiskohtaloita

kuten päivällä debatissa totesin se hyvä puoli tässä välikysymyskeskustelussa on että tässä salissa on taatusti yksimielisyys että kuntauudistus on välttämätön että kuntakentälle täytyy tehdä jotakin

väistämättä valitettavasti syntyy käsitys että tässä lakiehdotuksessa on jonkinlainen kikkailun maku

jotta yhteiskunnallisista lieveilmiöistä voitaisiin selvitä mahdollisimman vähin vaurioin on talous saatava terveelle pohjalle jotta on sitten edellytyksiä yhteisen hyvän jakamiseen ja rakentamiseen koska ne kaikki vaativat taloudellisia panostuksia

tasapuolisuuden nimessä kun äskeistä ministerin esitystä kehuin nyt lienee lupa esittää kritiikkiä

nykymallinen kuntakenttä on eräässä mielessä tullut tiensä päähän ja on sellaisten muotisanaa käyttäen haasteiden äärellä että reagointi on välttämätöntä

arvoisa herra puhemies

saatujen tietojen mukaan osia ohjelmasta on jo käynnistetty muun muassa ostamalla veroilmoitusten lukupalveluja sähköisesti itellalta ja tällaisen menettelyn laillisuutta paraikaa tutkitaan

tämä hallituksen esitys perustuu edellä mainittuun päätökseen rakennepoliittisen ohjelman toimeenpanosta

päätöksessä todetaan myös että edellä kuvatun muutoksen lisäksi samalla tehdään tarvittavat muutokset verolainsäädäntöön koskien verojen arvostamista käypiin arvoihin eläkelaitosten taseessa

ymmärrän erittäin hyvin kehitysmaita ja niissä jokapäiväisen leivän hankinnassa henkirievustaan kamppailevaa kansanosaa mutta uskallamme kyseenalaistaa kehitysyhteistyön muodot ja vaikuttavuuden

en tarkoita tällä sitä että kannattaisin lapsilisien poistoa varakkailta ja mihin se raja vedetään ja niin edelleen

näin jatkuu

ne eivät ole helppoja ja yksinkertaisia mustavalkoisia kysymyksiä mutta kyllä näistä on uskallettava käydä keskustelua

on inhimillinen osa demokratiaa että esitetään vaihtoehtoja ja kritisoidaan vallassa olijoita mutta vastuullista oppositiotoimintaa ei ole sellainen että vain luetellaan yhteiskunnallisia epäkohtia ilmassa olevia vaikeuksia ilman että tartuttaisiin ja etsittäisiin ja esitettäisiin todellisia reittejä ulos vaikeuksien keskeltä

sellainen ei ole oikeaa oppositiopolitiikkaa että huudetaan katsomosta ja sanotaan että väärin sammutettu

tarvitsemme kehitysyhteistyöremonttia mutta emme saa unohtaa kaukaisia veljiämme ja sisariamme

olen vakuutettu siitä että erityisesti lähidemokratia vaarantuu

ja herra puhemies ennen kaikkea on uskallettava keskustella siitä syveneekö köyhyysproblematiikka hallituksen ratkaisuiden myötä

parhaimmillaan oppositiopolitiikka on sitä että hallitus huomioi opposition tavoitteet ja ne tulevat hallituksen esityksinä ainakin jollain tavoin ja jossakin muodossa hyväksytyiksi

nykyisellään jo tiedämme että kuntaliitoskunnissa äänestysprosentit kuntavaaleissa ovat laskeneet ja muutoinkin kuntavaalien äänestysprosentit kertovat valitettavaa karua kieltään

nyt kun on aivan selvä että eurooppa ja sen mukana suomi ajautuu taantumaan ja lamaan niin on yhtä selvää että kaikenlainen rikollisuus alkaa rönsyillä

mikäli näin tapahtuu on se vääjäämättä tikittävä aikapommi ja häpeäpilkku

mutta opposition tehtävä demokratiassa on aina osoittaa rakentavaa kritiikkiä kyseenalaistaa ja tuoda omat vaihtoehtonsa

se on vaan niin että sitä on miltä näyttää hallitusohjelman kirjauksista ja viimeisestä puolustusselonteosta huolimatta

hyötyjä ei ole siis kansanvalta eikä lähidemokratia eivätkä tästä kuntaliitostavoitteesta hyödy myöskään köyhät kunnat jotka liittyisivät yhteen

kuka sellaisia päivittäin lukee

mutta päivittäistä mediaa osataan lukea naapurimaissakin

puolustushallinnossa ollaan tekemässä suuri virhe supistamalla reserviläiskoulutusta ja harjoitustoimintaa useaksi vuodeksi

siinä on rönsyjä

silti naisvaltaisilta aloilta esimerkiksi väestörekisterikeskus on tässä yksi esimerkki karsitaan töitä jotka voitaisiin maakunnassa hoitaa jopa etätyönä mutta ei muuta kuin keskitetään työtehtäviä asutuskeskuksiin

pienet lapset saattavat ymmärtämättömyydessään soitella sinne ja sitten on näitä älyvapaita jotka tilaavat taksia hätänumerosta tai pitsaa tai jotakin muuta

kahden köyhän väestörakenteeltaan ikääntyvistä ihmisistä koostuvan kunnan yhteen liittämisestä ei tule mitään lisävaurautta jotakin sellaista mikä olisi merkki valoisampaan tulevaisuuteen päinvastoin

olemme kansainvälisessä vertailussa kiistatta jääneet jälkeen mutta vaara piilee siinä että lähdetään konsulttidemokratia edellä niin että härskit rahastajat pääsevät saaliinjaolle että nyt on mahdollisuus kääriä liiveihin isoja voittoja

määrärahat eivät tule riittämään edes liikekannallepano organisaation kouluttamiseen jo ka on keskeisintä puolustusjärjestelmässämme ja erittäin tärkeää tilanteessa jossa sodanajan joukot organisoidaan uudelleen

vakavasti ottaen miten te ministeriössä näette onko häke uudistus oikeasti onnistunut ja onnistumassa ja jos on tai ei ole niin mitä ministeriössä ajatellaan

toiseksi tuon yliopistokysymykset

eilen hallituspuolueen edustaja jubileerasi täällä että meillä on tulevaisuudessa kun yliopistouudistus on toteutettu maailman tehokkain ja paras yliopistoverkosto

arvoisa puhemies

kuntatalouden professori loikkanen toteaa että kuntia yhdistelemällä ei ole saatu aikaan merkittäviä säästöjä ja yhtäältä suurempi kuntakoko ei tuo tehokkuutta mutta kyllä tästä kuntauudistuksesta joillekin olisi hyötyä

liittyykö tähän se että alueelliset pelastuslaitokset ovat ryhtyneet elvyttämään omia tilannekeskuksiaan ja selittyykö tämä taas sillä että tämä olisi pakonomaista reagointia rakennepaketin säästötavoitteiden äärellä

kun pari vuotta sitten yliopistolakia hyväksyttiin kansalaiskeskustelussa perustellusti tuotiin esille huolestunut kysymys tuhotaanko markkinavoimien bisnesajattelun ja tehokkuusvaatimuksien alle vanha humboldtilainen sivistysyliopistoajatus

olen aivan varma että erilaiset epäkansanvaltaiset konsultit saisivat lisää tilaa hääräillä saisivat pitää powerpoint sulkeisia ja toistaa strategioita visioita missioita ja tahtotilojaan ja tehdä käynneistään mojovia laskuja ilman että palikat asettuvat järkevällä tavalla paikoilleen että kuntalaisen palvelut tulisivat paremmin hoidetuksi

ei ajatella laisinkaan sitä että akateemiset opiskeluvuodet voisivat olla mitä hedelmällisimpiä henkiseen kasvuun ihmisenä kasvamiseen ja kehittymiseen

jos itseisarvona ja ensisijaisena tavoitteena on vain valmistua nopeasti yhteiskunta on täynnänsä tiedollisia jättiläisiä jotka ovat ihmisenä jääneet kehityksessä hyvin keskenkasvuisiksi

yhtäältä tyylipisteitä ei voi antaa myöskään siitä miten on kaavailtu toteutettavan muodostettavan kunnan kansanäänestys

tässähän äänestäjien tahto ei toteutuisi kun muodostettavan kunnan äänet lasketaan yhteen eikä erikseen vielä olemassa olevien kuntien pohjalta

tällaisilleko voimille me haluaisimme rakentaa yhteiskuntamme tulevaisuuden

kolmanneksi haluan tuoda esiin uudistukset joita säästöjen ja tehokkuuden nimissä halutaan tuoda esiin ja jotka kääntyvät usein itseään vastaan

arvoisa herra puhemies

nyt tämä aikaisemmin viljelty sanahirviö valtion tuottavuusohjelma on korvattu uudella käsitehirviöllä ja jälleen tuntuu siltä että se on kaikesta huolimatta kaikkea muuta kuin osoitus inhimillisestä ihmiskasvoisesta työnantajapolitiikasta ja vastuullisesta asioiden hoidosta

siis tarkoitan tätä että kun on tullut useampaa ministeriä tänään kehuttua niin kyllä ville niinistöä ministeri niinistöä voi kehua muustakin kuin hyvistä jalkapallopelitaidoista niin että kyllä nyt valinta osui oikeaan

perustellusti on esitetty myös kritiikkiä valtiosääntöasiantuntijoiden taholta siitä että näissä kuntauudistus ja sote kaavailuissa on ollut piittaamattomuutta perustuslaista

sote työryhmän raportista keskusteltaessa kokoomuslainen kuntajohtaja ja entinen demariministeri kuin yhdestä suusta lausuivat että sote uudistus tällä tavoin toteutettuna olisi kaikkien kestävyysvajeiden

he ovat suunnitelleet ja rakentaneet puitteet joista on todellakin edellytykset tulla huomattava järvimatkailun keskus ja tämä on ollut yhtäältä myös kahden maakunnan hanke jota on haluttukin viedä eteenpäin

muodostuuko tästä uusi virve viranomaisverkko joka ei vieläkään oikein toimi kunnolla eikä sitä ole jalkautettu riittävästi

luodaanko päälle uusi toinen vaillinaisesti toimiva järjestelmä

herra puhemies

voimme odottaa että perheet koululaisryhmät eri ikäiset ihmiset ja ryhmät tulevat ihastelemaan järviluonnon kauneutta ja ylipäätänsä ihmettelemään elämän moninaisuutta

hän viittasi talouden grand old manin gustav von hertzenin termiin mutta tämä kehys sisältää paljon tekijöitä joissa väistämättä toiset voittavat ja toisten osa on olla hävinneiden joukossa

historiallinen rautalammin reitti olisi välttämätöntä sisällyttää tähän nimeen ja yhtäältä kun tämä on ollut hanke jota on viety yksissä tuumin eteenpäin niin tämä metsästyskieltoasia pitäisi kyllä harkita uudelleen koska tällöin tämä yksimielisyys saattaa vähentyä ja on muistettava että metsästäjät jos ketkä ovat luonnonsuojelijoita toimivat kestävän kehityksen puolesta

mutta kokonaisuutena on oltava tyytyväinen